on syntynyt tavallaan tämmöisen historiallisen tradition tuottona sellaisia menettelytapoja joissa hyvän kauppatavan kaikki parhaimmat ideaalit eivät käytännössä toteudu

edustaja uotila on tavattoman oikeassa

minä uskon että tällä tiellä edeten asiantuntijoitten ja paikallisten toimijoitten itse yrityksen kanssa hyvässä yhteistyössä jatkaen tämä biolinja saa ennen pitkää siellä jatkoa jolla turvataan niitä työpaikkoja joita valitettavasti nyt menetetään

nyt toiveissa on että tilauksia voisi löytyä

hallituksen mielestä suomen onkin kannettava osavastuu maailmanlaajuisesta ilmastohaasteesta

me emme niitä periaatteita ja sitä sisältöä joka sille on neuvoteltu kuuna päivänä voi hyväksyä vaikkakin se ajatus mikä tähän esitykseen nyt liittyy sinänsä voisi olla monin kohdin hyväksyttävissä

mitä tulee nyt sitten tähän uuteen direktiiviin hallitus vastatessaan tähän eun hankkeeseen nostaa dieselveroa suhtautuu varauksellisesti bensiini ja dieselveron samanlaistamiseen

meillä on hyvä potentiaali uusien esiintymien edelleen löytymiselle

toinen kysymys liittyy siihen luottaako ministeri siihen että tämä maksuperustejaosto jossa ei taida olla kovin vankkaa pk sektorin yritysten edustusta pystyy päätymään sellaiseen ratkaisuun mikä tässä välttämättä pitäisi tehdä vai onko ministeri valmis tarvittaessa puuttumaan tehdäkseen oikeudenmukaisuutta pk yrityksille

arvoisa puhemies

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

hallitus on tehnyt talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa selkeät päätökset varautunut siihen että jos tilauksia tulee niihin liittyvä innovaatiotuki ja myös normaalit finnveran kautta myönnettävät rahoitukset ovat näitten hankintojen käytettävissä

eli energiapolitiikan kotimaisuuden uusiutuvan edistäminen saattaa jos oikeat keinot nyt löydetään niin kuin uskon edistää samalla kotimaisen rehuvalkuaisen tuotantoa

arvoisa ministeri ennen valintaanne te julkisuudessa vastustitte altian myyntiä

joskus ehkä ollaankin mutta ei ainakaan tällä kertaa

puhemiehen peräänkuuluttama keskustelun ydin tavallaan siihen verosopimukseen liittyvä on ihan tärkeä näkökohta ja se pääasia tässä ja voisi vielä pohdiskella sitä minkälaisia ovat nämä traditiot nämä verosopimusneuvottelutraditiot ja miten ne neuvottelut käydään

viime vaalikauden aikaan me täällä totesimme ja totuimme siihen kuinka sosialidemokraatit olivat sitä mieltä että on väärin puhua euromääräisesti että pitää puhua prosentuaalisesti ja suhteellisesti

silloin kun kunta hankkii hankintalain perusteella ei se ole mitään tukea jos se nykyisen hankintalain mukaisesti hankintansa suorittaa

päästöjen vähentämisen ohella tämä kansallinen strategia tähtää kansallisen energiaomavaraisuuden parantamiseen energian toimitusvarmuuden kohentamiseen

on erinomaista että ministeri on tästä ottanut vaarin ja että valtiovarainministeriön kautta on nyt valmisteltu tämä esitys joka tarkentaa ervvn sisältöä juuri niin kuin se pitääkin tarkentaa

kyllä puuta jatkossakin tarvitaan ja kauppoja pitää jatkossa kisa vaikka tie lisäkysymys edus jatkossakin saada aikaan

kuitenkin euromaat elävät edelleenkin ikään kuin tätä hommaa nyt joka tapauksessa hoidettaisiin näin ikuisesti ties vaikka kuinka kauan

tässä on edelleenkin iso virhe

erityisesti maaseudun kehittämisrahalla on näidenkin hankkeitten juuri maaseutualueiden kehittämiseen liittyvien tutkimus ja kehittämishankkeitten kannalta oikein suuri merkitys

tämä tulkinta johtaa siihen että tekes ei ole jatkossa hevin mukana sellaisissa kehittämishankkeissa jotka hankkeet kohdistuvat voittopuolisesti nimenomaan julkiselle sektorille tarjottaviin palveluihin tai laitteisiin tai vempaimiin

minä uskon kun nyt esimerkiksi energiasta puhutaan kun nyt sähköä se ei tarvitse niin paljon kuin tähän saakka että kovin pitkään ei tarvitse odottaa että siellä taas tarvitaan sähköä vähän enemmän

lupaako hallitus että se pitää huolen siitä että se tarvittaessa vaikka kaataa tämän hankkeen jos vaihtoehto on että suomalaisen kuljetussektorin kustannukset nousevat niin kuin nyt näyttää

nyt minun on pakko kysyä teiltä kun nyt näin muutatte tällä tavalla tässä asiassa kantaanne ja kun te sekä eilen että tässä olette luonut kuvan siitä että te olette valmiit erittäin mittaviin elvytystoimiin näissä minihallitusneuvotteluissa ainakin meille jäi kuva siitä että kysymys on miljardimittaisista ja teette sen vielä kehyksen puitteissa

on yksittäisiä tavarantoimittajia joista toinen voi kokea että minua kohdellaan näin ei oikeudenmukaisesti suhteessa vähän tuohon toiseen vähän vahvempaan ja on myöskin siellä sitten myyntipäässä menettelytapoja jotka eivät ehkä kaikin tavoin ja joka päivä täytä hyvän kilpailun ja läpinäkyvän markkinan ehtoja

vahvana pyrkimyksenä on lisäksi huolehtia siitä että energian hinta on meillä kilpailukykyinen jatkossakin kaltaisiimme maihin nähden niin teollisuuden kuin kuluttajankin kannalta

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

on sitouduttu edelleenkin siihen että yhteisvaroin tätä kaikkea maksetaan

nyt te olette tämän jälkimmäisen mallin kannalla isäntäkuntamallin kannalla

minusta on erinomainen asia että hallitus tulee julkisuuteen kertoo sen missä se on epäonnistunut

ja toinen kysymys

mutta kun edustaja matikainen kallström täällä lupaa että nämä asiat nyt sitten korjaantuvat niin minä suurella kiitollisuudella jään odottamaan sitä hallituksen allergiaburgesin

kun tämän lisäksi sitten finanssipolitiikan tavallaan yhteisen finanssipolitiikan syventämisessä ollaan valmistelemassa ihan uudentyyppisiä asioita niin myöskin sitten se mitä nyt ollaan tänään juuri tuolla brysselissä valmistelemassa tulevia aikoja varten vielä on sellainen lisä joka on pakosti otettava siihen punnintaan jossa kokonaispunninnassa arvioidaan nyt käsittelyssä olevaa esitystä

esititte kahdella eri tavalla kahdessa ensimmäisessä vastauksessa sen miten käy niitten listaamattomien yritysten suuromistajien verotuksen joka oli jättimäisesti alentumassa teidän kahden viikon takaisen esityksenne mukaan

keskusta ei tätä tietä kannata

näitä valtiopäiviltä

onko niin että maa joka valmistelee verosopimusta toisen maan kanssa keskittää huomionsa vain siihen näiden kahden maan väliseen tilanteeseen eikä siinä yhteydessä jää tilaisuutta arvioida ollenkaan esimerkiksi sitä kuinka paljon harmaata taloutta on tuossa partnerimaassa jonka kanssa tätä verosopimusta tehdään

arvoisa puhemies

minusta olisi hyvä että hallitus tunnustaisi että virhe tuli ei vain virkamiehille vaan myöskin hallitukselle ja tätä kautta olisi nöyrästi valmis tekemään yhdessä eduskunnan kanssa ne korjaukset mitä tämä asia välttämättä vaatii

ei voi muuta lukea siitä teidän esityksestänne kuin tämä johtopäätöksen

hallituksen esitys tässä tämä esityskokonaisuus useammasta laista koostuva lähtee nyt siitä että turpeen veroa lasketaan puun tuki nousee mutta samalla hallituksen esitys liittää tähän aivan oikea seija tunnustusta ansaitsevan muutoksen

arvoisa puhemies

kolmas toista lakiehdotus pyritään tekemään ehdotukset yritys perustelut

syynä tähän on suomen teollinen rakenne pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

käytännössä tämä vaan johtaa nyt sitten siihen että tämä johtaa kohti tasaveroa tasaveroa sen takia että samaan aikaan kuntakentässä ollaan vaikeuksissa ja kun kuntakentässä ollaan vaikeuksissa valtionosuusleikkauksien seurauksena monet kunnat nyt jo tiedossa olevien linjausten mukaisesti joutuvat jo nostamaan veroprosenttia ja kun veroprosentti siellä nousee tasaveroprosentti nousee ja progressiivisen veron kevennys antaa kaikista suurituloisimmille kaikista eniten

me tiedämme nyt että se on epäonnistunut tässä ja on erinomainen asia että suomen kansa äänestäjät ja tulevan hallituksen rakentajat keitä ne ovatkin tietävät tämän taakan suuruuden

kerron ihan elävän elämän esimerkin

sen takia että kysyntä maailmalla niissä tuotteissa jotka ovat olleet suomen vahvuuksia on kerta kaikkiaan romahtanut

strategia asettaa kuitenkin ensi kertaa nyt historiassamme tavoitteeksi energian kokonaiskulutuksen kääntämisen laskuun vielä alkavalla vuosikymmenellä

miljardimittaiset elvytystoimet joita me kernaasti kannatamme teettekö sen kaiken sitten kehyksen puitteissa vai onko vaara pelätä että tässäkin asiassa muutatte vielä kantanne

toimialasta on tullut strategisesti merkittävä toimiala ja kun se sitä on jo nyt ja ainakin kohta tulevaisuudessa on myös suomen valtion oltava mukana merkittävänä omistajana tällä toimialalla

arvoisat edustajat myönnän nyt juuri tähän keskustelun osaan talvivaaraan liittyen muutaman vastauspuheenvuoron ensimmäisenä edustaja turunen ja sen jälkeen edustaja suutari ja sitten edustaja korhonen

yks

edelleen on tärkeää että kansalaiset ja tulevan hallituksen rakentajat tietävät kuinka suuri on se kestävyysvaje mikä odottaa korjausta tulevien vuosien aikaan

nythän mekin olemme tekemässä verosopimusta maan kanssa jossa taatusti on harmaata taloutta ainakin ollut nythän siellä ovat käyneet kovat tuulet valtava määrä

hallitus tekee nyt kahden vuoden tämmöisen korpivaelluksen jälkeen oikean ja tunnustusta ansaitsevan muutoksen muilta osin mutta samalla hallitus voimassa olevasta laista poiketen rajaa energiapuun täyden tuen kuitenkin siten että tuki olisi vain puolet nykyisestä jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta runkopuusta

reilusti nylander kannattaa

yksi niistä rompuyn kolmen puheenjohtajan ja blueprint paperin esityksistä on idea rakentaa tällainen hienosti sanottuna yhteinen rahoituskapasiteetti

sekä rahan lisäyksellä vienninedistämistoimenpiteisiin että ennen kaikkea tämmöisen tutkimus ja teknologiakehittämistyön ja sitten varsinaisten vienninedistämistoimien näiden yhteistyön lisäämisellä ja vielä viennin rahoituksella

minä toivon että ette muuta ja menestystä sille linjalle minkä eilen täällä julki sanoitte

niin ne

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz on siinä tietysti oikeassa että tämä kevennys koskee kaikkia osakeyhtiöitä mutta monet pienyrityksethän ovat sellaisia yrityksiä joiden verotuksen kannalta olennaista on se mitä yhtiö maksaa ja mitä se yhtiötä omistava henkilö itse maksaa

kun tuo kasvu perustuu kotimaiseen kulutuskysyntään se tarkoittaa sitä että me syömme tavallaan velaksi ja sitä kautta voimme vielä pitää kasvua positiivisella puolella

nyt jos koskaan suomessa tarvitaan miljardi investointeja tulevaisuuteen ja sellaisten välttämättömyysinvestointien liikkeelle saamista jotka joskus pitää tehdä

en epäile sitä etteikö teillä erityisesti ministeri ihalainen ministeri gustafsson ole hyvä tahto kehittää järjestelyjä joilla tähän kipeään ongelmaan saataisiin korjausta

arvoisa puhemies

jos hallitus haluaa näistä asioista keskustella minusta on äärimmäisen tärkeää että näistä kysymyksistä löydetään yhteisymmärrys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt nopeaan kysymykseen nopeasti haarukoitu vastaus

minun on helppo kuitata ja hyväksyä se mitä puheenjohtaja sipilä on puhunut pitkällä tähtäyksellä suomen talouden tasapainottamisesta

tämä menettely vastaavasti näitten yritysten näitten kaupan keskusjärjestöjen puolelta varmasti merkitsee sitä että ne omissa toiminnoissaan jo ennalta ehkäisevästi alkavat toimia tavalla jolla estävät mahdolliset konf liktit sitten tämän valvovan viranomaisen kilpailu ja kuluttajaviranomaisen kanssa

niin minäkin voisin vähän muistella mitä esimerkiksi kemijärven liikenteen suhteen niiden ministereiden jotka nyt istuvat tuolla oppositiossa toimesta oltiin valmiita tekemään ja mitä tämä hallitus teki sen jälkeen mitä tämä hallitus teki sen jälkeen

se tärkeä kysymys on ei valtiovarainministeri eikä pääministeri täällä taida nyt paikan päällä olla mutta valiokunnan puheenjohtaja on että eikös nyt nopeasti teollista kasvua vauhdittavia toimia tarvittaisi

me puhuimme keskustan eduskuntaryhmän suunnalta ja monet muutkin että se tuote jolla te markkinoitte että tämä homma saadaan hoidettua ei ole vielä valmis eikä kunnossa

mutta tällä menolla jolloin suomen vienti tökkii jolloin kilpailukyky on huono me emme voi ottaa velkaa jolla rahoittaisimme nämä välttämättömyys ja tulevaisuusinvestoinnit

minulla ei ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa minkään toimialan osalta vastaavia tarpeita

mutta sen lisäksi siellä on satoja yrityksiä ja niissä sitten myöskin iso määrä työntekijöitä jotka ilmiselvästi toimivat myöskin laillisesti

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

ojala

arvoisa puhemies

mitä tulee taas siihen mikä sisältö politiikalle pitää hakea

arvoisa puhemies

hujalan jim

kyllä minä näen tässä ratkaisukokonaisuudessa monien suomalaisten yritysten kannalta ihan oikeita hyviä elementtejä mutta ei mustaa pidä valkoiseksi selvittää

tai muutama vuosi sitten venäjälle tehtiin koko euroopasta eniten suoria sijoituksia ei saksasta ei italiasta vaan maasta nimeltä kypros

eikö niin

arvoisa puhemies

nyt tämän esityksen seurauksena käy että vallitsevaan tilanteeseen verrattuna on tuhansia ja taas tuhansia niitä joiden yhteenlasketun veron osalta vielä tällä hetkellä voimassa olevan ja nyt tässä teidän esittämänne ratkaisun välillä tapahtuu se että näiden verotus kiristyy

edustaja zyskowicz niitä säästökohteita varmasti on

tässä vaiheessa kun teillä on hiekka tiimalasissa tippunut loppuun ajatus siitä että me tulemme kantamaan teidän taakkojanne tai sitoutumaan johonkin sellaiseen mikä toteutuu seuraavalla vaalikaudella eihän se nyt voi olla totta

arvoisa puhemies

oikeastaan voi sanoakin että kuitenkin maatalous monesta syystä on ihan erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi teolliset toimialat tai monet palvelutoimialat

suomeen arvioidaan syntyvän jo lähimmän kahden kolmen vuoden kuluessa noin parituhatta uutta kaivostyöpaikkaa

me olemme liittyneet euhun me olemme aikanaan menneet mukaan palveludirektiiviin ja täällä on erittäin suuri määrä niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä joiden kaikkien ei tarvitsekaan maksaa kaikkia näitä maksuja

kysymykseni kuuluu pääministerille

hallitus sitoutuu kehyksessään muun muassa noin miljardin euron suuruiseen pisara rataan samaan aikaan kun leikataan kuntien rahoja sadoilla miljoonilla euroilla

joo ja minulla oli arvoisa puhemies varsinainen pyydetty puheenvuoro eikä vastauspuheenvuoro todellakin ja sen takia tulen hetkeksi tänne vaikkei kovin paljon enää lisättävää tähän ole

myös valiokunnan täällä esitelty mietintö mielestäni jalostaa monin kohdin suomen energia ja ilmastolinjausta ihan oikeaan suuntaan

onko teillä nyt kyky ja valmius uskon että teillä kykyä on ja valmiutta koko hallituksella onko sitä kaikilla nyt siihen että te yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvottelette sellaiset sopimukset joilla suomessa yksikkötyökustannukset jolla suomessa tuottavuus ja ylipäänsä ne kilpailukyvyn edellytykset rakennetaan sille kunnolle että suomen teollisuus ja vienti lähtevät uudelleen reippaaseen nousuun ja sen ansiosta voidaan luottaa siihen että suomi selviää jatkossa siitä velasta minkä kenties otamme nyt jolla panemme nämä tulevaisuusinvestoinnit ja välttämättömyysinvestoinnit liikkeelle

viidennen luvun satakaks pykälää edusti ahlqvist ees hertan ja vii suuhunsa tarkat pykälä poistetaan

arvoisa puhemies

joko rakenteellisia uudistuksia yksittäisissä jäsenmaissa tai näitä epäsymmetrisiä sokkeja siis että jotain maata kohtaa joku talouden ilmiö voimakkaammin kuin jotain toista euromaata tai kolmantena suhdannevaihteluita aiotaan sillä rahoittaa

minä ymmärrän että näissä verosopimuksissa ei ehkä näihin seikkoihin kovin tarkasti pysty pureutumaan mutta mekanismeja ja välineitä ja keskusteluyhteyksiä joissa pitäisi voida pitäisi pystyä totisesti tarvitaan

mitä uutta te tämän tuotteen parantamiseksi nyt tarjoatte jotta nämä numerot eivät kulje tuohon suuntaan kuin mistä äsken kertomani todella surkea esimerkki kertoo

maksetaan hyvin matalaa palkkaa ja sitten nämä nuoret menevät erilaisten sosiaaliturvaluukkujen taakse ja pyytävät ja pyytelevät sieltä tuon palkan jatkeeksi lisärahaa